valtion taholta ei tällaista selvitystä ole tehty mutta talouselämä lehti on jossain vaiheessa tehnyt tätä selvitystä veroasteista

siellä on vaatimus kolmen tunnin kestosta ja jo kesäkuun alussa olisi kuusi tuntia pitänyt ruveta olemaan joka tukiasemalla mutta tätä ei ole tapahtunut

me haluamme huolehtia siitä että jatkossa omaishoidon tuki on verovapaata sille arvokkaalle työlle mitä omaishoitajat tekevät siellä kodeissaan uupumatta

kun siis sähköt katkeavat tapahtuu seuraavaa

kolmen tunnin päästä lakkaavat kuulumasta oikeastaan kaikki muut paitsi soneran verkot ja sen jälkeen pikkuhiljaa rupeaa sonerakin hiipumaan

haluamme edes tällä tapaa tulla vastaan sillä se on pieni kädenojennus siitä työstä mitä yhteiskunnan eteen nämä omaishoitajat tekevät

sen jälkeen ei voi soittaa mitään matkapuheluita ja kun kiinteitä verkkoja harvaanasutulla maaseudulla ei enää juurikaan ole ei siis ole mahdollisuutta ottaa puhelimella yhteyttä mihinkään ei myöskään hätäkeskuksiin

sotaveteraanien asemaa parantaisimme usealla miljoonalla eurolla ja poistaisimme työmarkkinatuen tarveharkinnan

tässä edellinen edustaja totesi että valtionosuuksien poistuminen olisi tavallaan oikein siinä mielessä että on tehty ylimääräisiä rakenteita joitten ylläpitäminen ei ole kestävää

näihinkin asioihin meillä tässä kireässä taloustilanteessa riittäisi rahaa kun me tekisimme nämä veronkorotukset oikein

se tarkoittaa sitä että ei voi soittaa apua jos tarvitsisi ambulanssia ei voi soittaa apua jos puu on katkennut tielle ei voi soittaa apua jos tarvitsisi vettä esimerkiksi karjalle tai haluaisi hoitaa näitä sähkökatkon aiheuttamia vaurioita kenties lainata aggregaattia jostakin

arvoisa herra puhemies

valtionosuudet ovat korvausta niistä palveluista mitä kuntien on pakollista hoitaa ja on erittäin kyseenalaista että tämä hallitus ei ole pystynyt purkamaan niitä normeja mitä kunnilta vaaditaan tehtäväksi eikä tämä hallitus ole pystynyt tekemään säästöjä muuten kuin kuntien kautta pakottamalla kunnat tekemään sen likaisen työn mistä tässäkin uudistuksessa on kyse

en yhtään tällaista teknikkoa tunne mutta varmasti tämä teknikkokin haluaa viedä lapsensa päiväkotiin kouluun haluaa käyttää lääkäripalveluita

te löydätte kasvun vain siitä että halutaan saada ihmiset muuttamaan isoihin kasvukeskuksiin ja siellä sitten grynderit voittavat kun rakennetaan lisää

oikeastaan kauheimpia asioita on myös se että tämä sähköverkon korjaus käy erittäin vaikeaksi koska miehet siellä linjoilla eivät voi oikein korjata näitä vikoja kun eivät tiedä onko juuri se linja kytketty varmasti pois päältä ja joudutaan ajelemaan eestaas ja varmistelemaan että nämä huoltotyöt voisivat jollain tapaa toimia kun se puhelinliikennekään ei toimi elikkä sähkön saanti vaikeutuu entisestään

esimerkiksi äänekosken biolaitokseen ei voi kuljettaa puuta länsimetrolla tai tampereen ratikalla eikä liioin pisara ratakaan siinä auta

ihan oikeasti väitän että se olisi koko suomen etu

arvoisa herra puhemies

muistatte minkälaista porua täällä eduskunnassakin on pidetty esimerkiksi hätäkeskusten vastausviiveistä minkälaista porua on mediassa siitä jos ambulanssi myöhästyy viisi minuuttia

edustaja kärnä totesi että talousvaliokunnassa käsittelyn myötä tämä asia jauhettiin niin hienoksi että todellakin kaikki vaiheet tiedetään mistä tässä päätetään

itse kuitenkin ajattelisin koko ydinvoiman elinkaarta ja mielestäni koko tästä elinkaaresta ei ole keskusteltu tarpeeksi sitä ei ole jauhettu tarpeeksi hienoksi

miettikää että suomessa oli asta myrskynkin aikana isoja alueita kokonaisia pitäjiä joissa ei vuorokauteen tai puoleentoista vuorokauteen voinut soittaa yhtään minnekään

jos sitä lakia ei oltaisi viety läpi emme olisi tässä tilanteessa kuin nyt

sen jälkeen esimerkiksi moni kokoomuslainen kansanedustaja on tullut julkisuuteen ja paheksunut tätä mutta kuitenkin on ollut tässä äänestyksessä mukana eli on kannattanut sitä että lehdille arvonlisävero tulee

uraania louhittaessa syntyy merkittäviä ympäristöriskejä ja yksi hyvä esimerkki siitä että tämä asia ei ehkä kaikkien suomalaistenkaan mielestä ole hanskassa on se että emme itse toivo tänne suomeen uraanikaivoksia

nimittäin asta myrskyn jälkeen kun se kännykkäverkko simahti yle keski suomi haastatteli esimerkiksi kehityspäällikkö tomi heikkilää teliasoneralta

juuri se polttoaine mikä tähän fennovoiman hankkeeseen on tulossa on tulossa majakin laitoksesta rosatomilta ja majakin toiminta ei kestä päivänvaloa

päinvastoin olemme menettäneet sen seurauksena työpaikkoja media alalta ja aika kovassa kriisissä siellä monella tasolla sekä paikallis että maakuntatasolla ollaan tällä hetkellä

arvoisa puhemies

sveitsi esimerkiksi on lopettanut tämän polttoaineen käytön joka siis tehdään jätteestä jälleenkäsittelylaitoksessa koska ei pidä sitä kestävänä

vaikka itse haluaisin keskittyä lisätalousarvioon niin on minun aivan pakko vastata että itse katson kyllä aivan toisin että olemme onnistuneet erittäin hyvin tässä talouspolitiikassa

siksi minusta on ihmeellistä että kun tehdään ensin huonoa lainsäädäntöä niin sitten sitä paikataan toisella huonolla lainsäädännöllä joka aiheuttaa lisää byrokratiaa

sama vastaus tuli elisalta

sitä osoittaa meidän kuitenkin tässä tilanteessa pieni työttömyysasteemme ja meidän tässä tilanteessa kohtuullinen velkamäärämme verrattuna muihin maihin

jos harmaan talouden torjunta on tätä että yksityisihmiset täyttelevät erilaisia blanketteja jos tilaavat ulkomailta tuotteita niin tämä on aika naurettavalla tasolla kun sen sijaan pitäisi puuttua suuriin rahavirtoihin joita jatkuvasti meiltä katoaa veroparatiiseihin

arvoisa puhemies

on aivan ehdoton vaatimus se että maaseudun ihmiset pystyvät tämän peruspalvelun saamaan turvallisesti itselleen kaikissa tilanteissa niin että ihminen voi soittaa hädän aikana apua

sen sijaan totean että ne tukiasemat jonne tätä kaapelointia ei tulla tekemään olisi tärkeää varustaa varavoimalla niin että tiedonsaanti sähkökatkojen aikanakin toimisi

uskon insinööreihin ja varmasti rosatomilla myös on osaamista vaikka monet hankkeet ovat viivästyneetkin

esimerkiksi se kelamaksun poisto jonka erityinen liputtaja en todellakaan ollut täytyy sanoa tässä suhdanteessa se osui aika oikeaan aikaan ja eiväthän sitä todellakaan saaneet muut yritykset kun ne jotka työllistävät

ehkäpä sitä sitten löytyy enemmän kuin arevalla josta sitä osaamista ei nyt ainakaan kovin nopeaan toimintaan tunnu löytyneen

sinänsä jos tämä veroparatiisi että heihin hero ja osa alue

tähän verovapausalueasiaan halutaan puuttua itse asiassa olen ymmärtänyt että onko siellä ahvenanmaalla myös pakettiliikenteen postitusta aivan samaan tapaan

arvoisa herra puhemies

edellisessä talouskeskustelussa pääministeri totesi että tarvitaan lisää työtä ja työpaikkoja totesi että yksityisen sektorin työpaikkoja kyllä syntyy kun yritystoiminnan puitteet ovat kunnossa

mutta sitten tähän lisätalousarvioon

olen iloinen että näinäkin aikoina kun rahasta on tiukkaa näkyy keskustan kädenjälki esimerkiksi siinä että heikompituloisia jälleen muistetaan

onko jotain perää siinä huhussa jossa pelätään että nämä tienvieret ikään kuin voi läänittää jollekin tietylle yhtiölle

itse asiassa kun ministeri vapaavuori sanoi että tämä on ainoa energiamuoto jossa annetaan vain mahdollisuus tehdä ja sitten firmat itse tai rakentaja itse toteuttaa niin itse asiassa tässä jos jossain on subventiota

meillä tuolla pohjoisessa keski suomessa kuuskaista osuuskunta olisi tekemässä sitä laajakaistakuituverkkoa mutta ilmeisesti voi olla niin että ei saakaan lupaa vetää sitä maantien varteen koska siellä on jo kuntia yhdistävä soneran verkko jota ei kuitenkaan sitten voi hyväksi käyttää tässä sitä kuitua tässä sadan megan laajakaistahankkeessa ja jotenkin toiselle puolelle nelostietä sitten ei voisi vetää

yksityiset lainanantajat pysyvät portugalissa kuten aikaisemmin on sovittu ja sijoittajavastuu ei todellakaan lisäänny eikä portugali realisoi omaisuuttaan

jos ei olisi lainsäädäntöä että valtio kantaa vastuuta rakentajan ohella siitä mitä tapahtuu sitten jos ydinonnettomuus tapahtuu jos tämäntyyppisiä ei olisi en usko että mikään firma saisi sellaisia vakuutuksia että tällaisiin hankkeisiin voitaisiin ylipäätään lähteä

sitten haluan antaa myös kiitoksia siitä että kemera rahoja on lisätty

sen sijaan haluaisin kysyä miksi niin monet puolueet näin hallitusneuvottelujen kynnyksellä tuntuvat luopuvan tästä tärkeästä rahoitusmarkkinaverosta joka aivan oikeasti toisi sitä riskinjakoa juuri niille joille sen riskin pitääkin jakaantua

meillä on uusiutuvan energian tavoite joka on aika huima ja määrärahat ovat olleet lopussa itse asiassa jo puolen vuoden tietämissä

siis kysymys kuuluu

mahtuuko sinne tiensivuun monien eri firmojen kuituja ja sähkökaapeleita vai onko ne varattu jollekin tietylle firmalle

tuottaja ja toimialaorganisaatiot ovat tuttua kauraa monista maista ja itse asiassa ihmettelen oikeastaan sitä että kun luen tätä hallituksen esitystä niin täällä on useita viittauksia tähän hinnasta sopimisen kieltämiseen ja kuitenkin tämä on niin kuin vanha perinne että joillain sektoreilla tätä hinnasta sopimistakin on tehty

no sitten riskinä on se että kun sitä ydinjätettä muodostuu se mahdollistaa ydinaseitten leviämisen niitten käytön

pitäisi välttää niitä kaikin mahdollisin keinoin ja kippuroida niin pitkään kuin mahdollista siellä eussa järkevien käytäntöjen puolesta ja vaatia niin pitkät siirtymäajat kuin mahdollista

miksi te haluatte luopua tästä ja vaatia vain kotimaista pankkiveroa jonka lasku lankeaa suomalaisille asuntovelallisille

toivotaankin että asiat saataisiin sitten kuntoon ensi vuoden aikana

sekään ei minusta ole kestävä selitys että ikään kuin loppusijoitamme ydinjätteen koska loppusijoitus ei todellakaan ole ratkaistu

ihmettelenkin että kaiken hyvän päälle esityksessä lukee että halutaan pistää toimeen mahdollisimman pian

sinänsä siellä tulee helpotusta kun saamme myös tämän uudenlaisen pienpuunenergiatuen ja tämä koko tukijärjestelmä tai kannustejärjestelmä muuttuu

mutta varmastikaan tuotantomääriin vaikuttaminen ja tämäntyyppinen ei voi olla kiellettyä ja sekinhän tietenkin vähentää esimerkiksi pilaantuvissa elintarvikkeissa kasviksissa ja tämäntyyppisissä tuottajien saamaa tai kokemaa riskiä

on tullut myös paljon pienempiä kysymyksiä aivan huoltovarmuudesta lähtien

on myös erittäin hyvä että syrjäseuduille tulee petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen määrärahalisäys

huoltovarmuus ei itse asiassa ole mikään pieni kysymys vaan kriisin aikana se on iso kysymys onko meillä mahdollisuus omaan polttoaineomavaraisuuteen

mutta kysyisin tätä rajapintaa todellakin ja selvennystä tähän asiaan

arvoisa herra puhemies

on aika tuskastuttavaa että niitten petojen kanssa joudutaan elämään ja niitten haitoista kärsimään mutta sitten valtiolta luvatut korvaukset viipyvät jopa puolitoista vuotta

tuossa useampikin opposition edustaja ihmetteli sitä onko hallituksella mitään yhtenäistä linjaa

mielestäni on erittäin naiivia todeta että juuri tällä ydinvoimahankkeella poistamme sähköntuontia

miten näette markkinoiden muuttumisen

joudun tässä hieman perääntymään näistä meidän ajatuksistamme sillä minun täytyy surukseni tunnustaa että minä löysin kyllä yhden kokoavan linjan hallituksen esityksistä ja se linja on keskittäminen ja maaseudun alasajo

se on tosiasia että jos saamme halpaa sähköä ulkomailta se sähkö korvaa esimerkiksi uusiutuvilla tehtyä kalliimpaa tuotantoa tai jotakin muuta tuotantoa ja sähköä varmasti siltikin tuodaan vaikka tämä ydinvoimahanke toteutettaisiin

uskoisin että verkkomarkkinat saattaisivat olla yksi tulevaisuuden markkinamuoto yhdistettynä siihen että kuluttaja ehkä jossain vaiheessa saa kokemuksen alkutuotannosta ja pääsee käymään siellä tilalla

eli kaiken kaikkiaan

mukava että moniin asioihin jotka meillä ovat päänvaivaa aiheuttaneet ollaan saamassa korjaus mutta työtä vielä täytyy jatkaa että oikeudenmukaisuus paranisi

itse asiassa esimerkiksi ahvenanmaan koko sadonkorjuutienooseen perustuvat maakunnalliset ruokafestit en muista oikein mikä se nimi tarkasti on perustuvat siihen että sitten sieltä tilalta kun on se suhde saatu myydään tavaraa myöhemminkin ja tätähän nyt sitten voisi isomminkin organisoida

edustaja sasi tuossa viittasi siihen että minkäänlaisia etuisuuksia tai tukia ei millekään alalle sopisi antaa

hyvä esimerkki vaikka se tosin on korvannut aika paljon myös lämpöenergiaa mutta osin myös sähköenergiaa on se että kukaan ei vielä kymmenen vuotta sitten puhunut siitä että maalämpö tuottaisi yhden ydinvoimalallisen verran energiaa ja tänä päivänä se tuottaa ilman sen kummempia panostuksia

onko edustaja sasi sitten sitä mieltä että tämä arvonlisäverokanta joka nytkin jaetuilla lehdillä on on liian matala

näettekö kasvavia mahdollisuuksia tämäntyyppisessä toiminnassa joka mielestäni voisi ulottua ulkomaille asti

paljonko säästöjä saadaan

edustaja korhonen nosti sen tuossa hyvin esille

nimittäin kun tätä kautta tulee signaali että myel maksuja ei pystytä maksamaan täysimääräisinä siitä voi olla seurauksena todellakin esimerkiksi tapaturmat tapaturma on vakuuttunut tapatuman tila tapaturmatilanteissa tyhjän päälle jäänti

mainittakoon muun muassa windfall voittojen verottomuus mankala periaate infraratkaisut gtn tuki innovaatiorahat ja puutteellinen ydinvastuu johon onneksi ministeri pekkarinen on tekemässä muutoksia

kyllä keskustan mielestä on tärkeää että lehtien tasa arvoistava vaikutus jatkossakin säilyy että ihmiset voivat lukea eri puolilla maata painettua tekstiä

me tiedämme että kyse on ideologiasta siitä että halutaan keskittää palvelut halutaan keskittää ihmiset sen jälkeen kun keskitetään ensin päätöksenteko suuriin keskuksiin

ennen kaikkea minusta on harmillista se että mankala periaatteella joka siis tuo kuntiin mahdollisuuden verovapaasti saada yhtiön tuottamaa energiaa houkutellaan kuntia investoimaan ydinvoimaan josta se hyöty tulee vasta kymmenien vuosien päästä sen sijaan että he voisivat investoida nyt nopeasti työpaikkoja luovaan uusiutuvaan energiaan joka toisi myös niitä referenssejä joilla sitten ulkomaille päästäisiin kun teknologiassa lisää kehityttäisiin

mutta saman signaalin tulee ilmeisesti antamaan myös esimerkiksi tämä mediamaksu uudistus mikä on tulossa

eli ydinvoima siis saa tukea mutta oleellisinta talousvaliokunnan jäsenelle oli tietenkin se mitä riippumattomat asiantuntijat sanoivat sähköntarpeesta

tällaiset kunnanosavaltuustot ovat kuin sururyhmiä jotka parhaimmillaankin sitten voivat päättää esimerkiksi siitä voidaanko yhteiselle uimarannalle ehkä tilata pienillä määrärahoilla hiekkaa

edustaja sasi tuossa syytti keskustaa samoin kuin olen kuullut jonkun muunkin tässä jo lähipäivinä syyttävän että koska meidän tuloveroasteikkomme on progressiivisempi niin haluaisimme kiristää yritysten verotusta

yksikään riippumaton asiantuntija ei pystynyt perustelemaan kahden ydinvoimalan lisäsähkön tarvetta

ja kun ne rahat ovat tiukalla moni yrittäjä valitsee ikään kuin väärin enkä tiedä kehtaako ketään kannustaakaan enää oikean kokoisia vakuutuksia ottamaan

minä toivoisin että tässä salissa on ymmärtämystä ja asiantuntemusta niin paljon että kun pienen suolarahan saimme kompensaationa pakotteista niin kukaan kansanedustaja tästä lähtien ei puhuisi niistä tukina koska ne ovat kompensaatioita ja kompensaatioita vain pieniltä osilta niin että viljelijät ovat vieläkin pakotepolitiikan maksumiehiä

jos viedään tämä maakuntatasolle niin esimerkiksi meidän maakunnastamme lähtee ammattikorkeakouluopetusta sitä keskitetään tänne etelään

esimerkiksi nämä nuoriin kohdistuvat erityiset toimet työpajatoiminta ja etsivä toiminta ovat juuri sitä mikä ed

en kannata tätä ydinvoimahanketta

tosiasiassa valtaosa yrityksistä reilu valtaosa yrityksistä hyötyisi keskustan veromalleista etenkin pienet ja keskisuuret yritykset

hallituksen olisi nyt syytä olla todellakin huolissaan omavaraisuudesta sillä kaikkien keskeisten elintarvikkeiden omavaraisuusaste on laskenut alle sadan ja näillä toimenpiteillä sitä omavaraisuutta edelleenkin heikennetään

olin muuten eilen keski suomen yrittäjien kanssa palaverissa ja heiltä tuli todella hyviä ajatuksia siitä miten nuorten harjoittelutoimintaa voitaisiin lisätä pk yrityksissä

silloin kun ansiotulot ovat erittäin korkeat katsomme että on veronmaksukykyä ja mielestäni silloin kun tilanne on vaikea sitä verotusta pitää kiristää juuri niiltä henkilöiltä joilla sitä veronmaksukykyä on

keuruusta tulee valtion toimien seurauksena tämän keskittäjähallituksen seurauksena suurin rakennemuutospaikkakunta mitä suomen historiassa on koettu valtion toimien seurauksena

toivottavasti ruokakriisejä ei tule mutta jos niitä tulee suomi on huoltovarmuuden kannalta oleellisesti heikommassa tilanteessa kuin edellisen hallituksen aikana

lupaatteko arvoisa ministeri että samoille tiloille jotka kärsivät venäjä pakotteitten seurauksista ei kohdenneta enää uusia leikkauksia kansallisista tuista

arvoisa ministeri tämä hallitus on syönyt makeran kuiviin

valtio ei voi lähteä toimiin tietoverkkojen turvaamiseksi oli kataisen kommentti maaseudun tulevaisuus lehdessä

siellä nuoret voivat perustaa yrityksen menettämättä silti sosiaaliturvaetuaan ja myöskin muuten tämä yrittäjyyden kynnys on matalampi

nyt en oikein ymmärrä

äsken vastustitte sitä että tällaista subventiota on ja nyt kuitenkin sitten esitätte että tähän alempaan verokantaan pitäisi digitaalisten lehtien osalta päästä

ja arvoisa ministeri vielä lupaatteko että kun viljelijät ovat viljelleet nurmia osana normaalia viljelykiertoa niin niitä nurmia ei katsota mitenkään pysyviksi nurmiksi vaan ne jatkossakin ovat aivan normaalia peltotukeen oikeutettua peltoa